muun muassa tänä päivänä on lähtenyt juuri nyt todennäköisesti on jo lähtenyt sieltä ministeriöstä kunnille ohjekirje siitä miten toimitaan nyt näiden rokotteiden ja rokottamisten suhteen

meillähän liikennevirasto arvioi aina sen hyötysuhteen missä järjestyksessä mitäkin rataa tai väylää kehitetään

on kyllä hirveän vaikea kun ei tunne yksityiskohtia ihmisten ja firmojen motiiveista mitään nyt arvioida puoleen tai toiseen mutta sanon vaan yleisellä tasolla että nämä ovat sellaisia tilanteita joiden pitää olla selvä kuin pläkki elikkä sen mikä on työnkuva mitä tehdään miten rahat kulkevat ja läpinäkyvästi tämä kaikki

edustaja kysyy nyt kelan kuntoutuksesta jolla täydennetään sitten sitä jatkoa kun ihminen on kuntoutunut akuutista tilanteesta ja siinä pitää nyt muistaa myöskin se että kyllä aivoverenkiertohäiriötä sairastavilla ihmisillä on mahdollisuus saada nimenomaan tällaista harkinnanvaraista kuntoutusta toipuakseen

tämä on yksi niitä sellaisiakin ei ole yhtään edistä

tärkeää on myöskin se että tätä vaikuttavuuden arviointia ei ainoastaan tuloksellisuuden arviointia vaan myöskin vaikuttavuuden arviointia tehdään ja olen kanssanne samaa mieltä että sitä pitääkin tehdä

arvoisa herra puhemies

on aivan totta tämä selvitys mikä nyt on hiljattain julkistettu että todellakin naisten eläkkeiden määrä on pienempi kuin miesten ja se osittain johtuu tai oikeastansa aika pitkälle johtuu siitä samasta epätasa arvosta mikä on työelämässä

kannustava sosiaaliturva mihin te viittaatte on meillä todella hyvin tärkeä kehittämisen kohde

arvoisa herra puhemies

no nyt meillä on todella se vaihe jolloin me katsomme tätä tilannetta tämän syksyn aikana kun me saamme kuntien lausunnot ja sen jälkeen tehdään sitten päätöksiä

asiantuntijat aina arvioivat sen mihin sitä rahaa laitetaan ja selontekohan on ollut yksi paikka jossa on linjattu näitä asioita mutta sen lisäksi aina arvioidaan uudelleen

tämä palautuu kolmikantakeskusteluun koska tässä ei ole riittävästi ja vaimot

meillähän on todellakin nämä niin sanotut rintamatunnusten antamiset lopetettu jo hyvin hyvin kauan sitten

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä kysymys on loppuunkäsitelty

kyllä me tarvitsemme tokikin asiantuntijoita ja sitä asiantuntijatyötä mitä on tehty tässä nyt viime aikoina tullaan todellakin hyödyntämään tässä työssä

ensi viikolla työryhmä joka on selvitellyt turvakotien määrää ja sitä minkälaista resurssitarvetta niissä olisi antaa raporttinsa minulle

tässä puolivälikeskustelussa me käymme todella hyvän keskustelun siitä että tulevassa kehysriihessä meidän on tähän otettava myöskin kantaa ja tämän päivän keskustelu on mandaatti sille että toimenpiteitä tehdään

ja aivan varmasti me haluamme edistää sitä palvelujen saatavuutta mutta siten että julkisella sektorilla on piuhat käsissä ja sitä vain täydennetään yksityisen sektorin palveluilla

ei niitä mitään ole haudattu me joka ikisen asian nyt katsomme siinä parlamentaarisessa ryhmässä ja siinä korjausvelkatyöryhmässä

aikataulu menee sen mukaisesti miten niistä saadaan mahdollisimman hyvä hyöty

eri vuosina tulee sellaisia tarpeita että joku ryhmä tässä vuosien varrella ovat olleet esimerkiksi karjankuljetukseen osallistuneet sitten partisaanien uhrit erilaiset ryhmät ovat saaneet kuntoutukseen tai johonkin tällaisia täsmä tai yksittäisiä korvauksia

esimerkiksi tällä hetkellä kun peruspalveluministeri on tänä päivänä nimittänyt sen työryhmän siellä on nimenomaan sitä asiantuntijuutta haettu niin että katsotaan nyt sitten vielä se lakikin

arvoisa herra puhemies

ei mene nimittäin raha automaattiyhdistys tekee aina suunnitelman ja katsoo miten pitkästä hankkeesta olisi kysymys ja todella on määräaikoja mitä annetaan ja aika harvoin sitä sitten pystyy jatkamaan enää niin sanottua seuraavaa kautta

ja siksi että tämä on nyt tullut julkisuuteen minä luulen että nämä miettivätkin siellä sitten ja katsovat että kaikki on kunnossa kysymys on loppuunkäsitelty mutta seuraava kysymys ja se oli

nyt tämä mistä te kysytte liittyy tähän vaikeavammaisten kuntoutukseen ja vaikeavammaisten kuntoutuksessa on todella sellainen tilanne että on kytkös tähän korotettuun hoitotukeen

mehän käymme jatkuvasti neuvotteluja vrn kanssa koska vr meillä operoi nämä junavuorot ja näissä muutamissa tapauksissa on käynyt niin että vr on lopettanut ne junavuorot

tähän rataan liittyen mihin nyt viittaatte minulla ei ole teille ihan tarkkaa aikataulua mutta kyllä se meillä siellä listoilla on kiitos myöskin edustajan joka aina muistaa siitä muistuttaa

arvoisa herra puhemies

nyt kyllä muistuttaisin siitä että ei pidä odottaa sitä että tämä hanke menee maaliin koska nyt pitää laittaa niitä terveyskeskuksia siellä kunnissa kuntoon ja meillä on ihan terveydenhuoltolaki joka normittaa sitä

ja sitten myöskin mitä on tullut yhteydenottoja turvakotia tarvitsevilta niin kyllä se aika korkea kynnys on sinne lähteä ja toinen syy on se että niitä ei välttämättä edes ole niin lähellä kuin pitäisi

meillä on kansainvälisiä esimerkkejä aivan toisentyyppisistä rahoitusmalleista mutta se vaatii yhteistyötä kuntien kanssa se vaatii elinkeinoelämän kanssa yhteistyötä ja erilaisia malleja on nyt luupin alla

eli pitää saada ensin sitä jotta voi saada kuntoutusta

totean vain sen että yleensäkin eläkevarojen sijoitustuotot työntekijöiden ja työnantajien maksamat eläkemaksut ja eläkemenot muodostavat aina kokonaisuuden ja jos sitten siinä jotain tapahtuu niin totta kai sillä on vaikutusta kaikkiin näihin

valtiollahan on tällaista velvoiteliikennöintirahaa jota on määrätty määrä ja sitten katsotaan aina onko mahdollista käyttää ja onko tarpeen käyttää nyt sitä rahaa jolla velvoitetaan vr toimimaan ja meillä on tässä vaiheessa kaikki se raha käytetty

nämä kaksi mainitsemaanne asiaa on siellä arvioitavana mutta näistä ei ole vielä mitään päätöksiä tehty ja nämä kaksi esimerkkiä on katsottava kokonaisuutena myöskin kustannusvaikutukset ja myös muu

ja tässä olen kanssanne samaa mieltä että se kytkös on siinä todella kummallinen koska siinä on sellainen tilanne että esimerkiksi ms potilaan pitää ensin olla hyvin huonokuntoinen ennen kuin voi saada kuntoutusta

eläkeneuvotteluryhmä jukka rantalan johdolla tekee arviota siitä tarvitseeko tehdä jotain nyt sen eteen että me pystymme varmistamaan eläkkeet tulevaisuudessa

siis saattaa olla kolmen vuoden projekteja ja sitten se loppuu

sosiaali ja terveysministeriö on linjannut siinä meidän veteraanipoliittisessa suunnitelmassamme että tällaisia uusia ryhmiä ei nyt tulisi vaan nimenomaan meillä olisi tämä meidän normaali palvelu ja kuntoutus mikä on tarjolla ja se koskisi kaikkia eikä mitään uusia ryhmiä tulisi

sitten otetaan vielä jos tarve on muutama tähän ympäristöministeriön alaan liittyvä kysymys ja sen jälkeen siirrytään sitten maa ja metsätalousministeriön alaan

sitten on tehty viime kaudella eläkkeiden tasokorotus takuueläke ja myöskin sitten nimenomaan pienten eläkkeiden verotukseen korjausta

sen lisäksi meillä on vakavaraisuustyöryhmä joka pohtii ja aivan varmasti tekee kaikkensa että meillä ei ole huolta siitä ettemmekö me voisi turvallisin mielin nukkua

siitä syystä raha automaattiyhdistys kyllä auttaa siinä ja antaa tukea että näitä hakemuksia voivat tehdä myöskin sellaiset joilla ei ole ihan tällaista koneistoa tekemässä näitä hakemuksia

näillä kaikilla yhdessä on pyritty aikaansaamaan parannusta mutta peruslähtökohta on nimenomaan se että meidän pitäisi saada ne naisten palkat mutta myöskin sitten nämä työurat pidemmiksi

lomittajien ja varahoitopaikkojen puute estää käytännössä suurelta osin vapaan pitämisen

arvoisa herra puhemies

miten kunnat ja miten sairaanhoitopiirit yhdessä kuntien kanssa ovat nyt vastanneet tähän terveydenhuoltolain haasteeseen ja normiin

nyt nämä rahavarat mitkä on erityisesti varattu sodan uhreille ja nimenomaan veteraaniväestölle ovat rajalliset ja jotta me pystymme meidän invalidit ja veteraanit loppuun asti kunniakkaasti hoitamaan niin meidän rahavarat erityisrahat kohdistetaan heille

nämä asiat vaikuttavat työssäjaksamiseen ja myös alalle hakeutumiseen ja pysyvyyteen

joka tapauksessa ensi viikolla on ensimmäinen kokous siitä että tämä kolmikantakeskustelu käynnistyy niin sanottu toinen kierros ensi viikolla ja siitä on jo päätös tehty

nyt esitettävillä vapaan järjestämisen tavoilla ja nimenomaan tällaisilla uusilla tavoilla toivomme saavamme helpotusta tähän tilanteeseen niin perhehoitajille kuin omais hoitajillekin

meillä tuolla sosiaali ja terveysministeriössä jossa pohditaan näitä vanhemmuuden kustannuksia niitähän viime kaudellakin jo mietittiin meidän työryhmässä

pyydän niitä edusta tulot taas toistasataa lisäkysymyksen muotoutumaan siitä vrn toiminnasta

on kuitenkin pakko sanoa myös se että kun naiset ovat pidemmän aikaa eläkkeellä koska heillä on pidempi elinaika niin he kyllä hyötyvät siitä maksetusta eläkkeestä enemmän kuin miehet

siellä on työkalu ei kannata jäädä odottamaan tätä vaan kannattaa laittaa niitä terveyskeskuksia

on aivan totta että varmasti on sellaisia työyhteisöjä joissa on pula hoitajista

nimittäin eilen on loppunut lausuntokierros ja meillä on nyt suurin piirtein tiedossa kuinka paljon ja minkälaisia lausuntoja siellä on ja nyt on aika sitten keskustella niistä lausuntojen tuloksista

ne jätettiin kuitenkin siinä vaiheessa koska siinä määrätynlainen taloudellinen panos tarvittaisiin että ihan täysimääräisesti saataisiin järkevällä tavalla ratkaistua tämä jakaminen mutta työ jatkuu

arvoisa herra puhemies

eli vastauksena teille

meille on annettu nämä ikäihmisten palvelu ja laatusuositukset ja siellä meillä on laskelmia siitä mikä olisi niin sanottu riittävä henkilöstö

meillähän on tällainen poikkihallinnollinen huumausaineryhmä joka pohtii näitä asioita ja sen jäsenet ovat jo tämän kevään aikana ottaneet tähän kantaa

aivan niin kuin ministeri ihalainen tuossa totesi niin tässähän on varmasti sellaisia kysymyksiä mitä on vapaaehtoistyö

elikkä kyllä minun tavoitteenani on että meillä olisi tässä vielä vuoden sisällä jonkinlainen ratkaisu tähän asiaan siitä miten nopeasti voidaan edetä tai ainakin siitä että tehtäisiin jo päätöstä miten mennään eteenpäin

tälläkin hetkellä meillä on meneillänsä toimeenpanon teko elikkä se miten saadaan ne hyvät suositukset mitä raportissa tuli esille miten ne saadaan sinne ihan toimiviksi

silloin kun ihminen tekee vapaaehtoistyötä ja saa siitä palkkaa on käytössä soviteltu päiväraha ja tietysti siihen liittyen siitä mitä saa tienata ja myöskin mitä se soviteltu päiväraha tarkoittaa ja niin edelleen varmasti on hyvä tarkentaa niitä ohjeita ja siinä sosiaali ja terveysministeriö ja työministeriö tekevät hyvää yhteistyötä

täysin eksaktisti sitä ei voi koskaan määritellä koska hoitajien määrän tulee perustua aina hoidon tarpeeseen eli mitä enemmän hoidon tarvetta sitä enemmän pitää olla hoitajia

edustaja niikko sanoi tästä veteraanikuntoutuksesta ja minä kyllä sanoisin näin aivan niin kuin täällä moni muukin totesi jokinen ja moni muu että me tarvitsemme nyt veteraaneille kuntoutusta ja se on sellainen juttu että mitä vanhemmaksi veteraanit tulevat sitä enemmän he tarvitsevat apua

kyllähän meillä lähtökohtaisesti aina arvioidaan nimenomaan se hyötyindeksi mutta pitää kehittää sitä tapaa tehdä ja se on meillä nyt työn alla liikenneministeriössä

terveydenhuoltolaki ottaa tästä kopin ja myöskin toimiva terveyskeskus ohjelma jotta me saisimme sinne perusterveydenhuoltoon matalan kynnyksen paikkoja

olen aivan samaa mieltä kysyjän kanssa että meillä on sellaisia työyhteisöjä joissa on liian vähän hoitajia

esityksen perusteluissa on tuotu esille se että rakennemuutos ei tapahdu hetkessä

me olemme yhdessä liikenneviraston kanssa tekemässä ihan uudentyyppistä mittaristoa eli nimenomaan sitä hyötyindeksiarviointimenetelmää jossa otetaan huomioon elinkeinoelämän tarpeet asumisen tarpeet mutta myöskin palvelurakenteen tarpeet

on oletettavaa että alkuvaiheessa tarvitaan kustannuksia aiheuttavia toimia enemmän mikä taas myöhemmin tuottaa edellä kerrottuja merkittäviä säästöjä

arvoisa herra puhemies

ja sitten tulee myöskin tämä saattaen vaihtaminen tulevaisuudessa ikääntyneiden kuntoutukseen

vielä lyhyesti tähän loppuun arvoisa puhemies

me emme puhu nyt ainoastaan tällaisesta mal yhteistyöstä eli maankäyttö asuminen ja liikenne vaan siihen myöskin lisätään palvelurakenne ja elinkeinoelämä eli laajennetaan sitä hyötynäkökulmaa koska pelkästään me emme voi ajatella sitä hyötyä turvallisuuden näkökulmasta

on erittäin vaikea ottaa kantaa siihen kuka ei tarvitsisi kuntoutusta ja tietysti meidän pitää aina luottaa siihen että kun lääkäri arvioi kuntoutuksen tarpeen niin tämä henkilö todella on kuntoutuksen tarpeessa

arvoisa herra puhemies

kiitoksia ensiksikin tästä hyvästä keskustelusta koska kyllä tämä ansaitsee keskustelun

jos ihan viittaan ensin noihin lääkekorvauskustannuksiin mihin viittasitte

arvoisa herra puhemies

meillä on työterveyslaitos joka on tehnyt ansiokasta tutkimusta ja ohjeistanut näitä laitoksia mutta myöskin meillä on yhteistyö nyt asuntoministeriön ja sitten myöskin työterveyslaitoksen välillä

se oli todellakin niin että hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittiin että kun jokaisen ministeriön ja sektorin piti tulla niihin talkoihin mukaan niin tämä oli nimenomaan se sosiaali ja terveysministeriön osallistuminen tähän

muut lainmuutokset arvioidaan tarkemmin myöhemmin kun perhehoitotyöryhmän ehdotukset on viimeistelty ja niistä on saatu lausunnot

mutta sitten liittyen tietysti tähän itse asiassa nostitte erittäin tärkeän puheenaiheen siitä tulevatko nämä kaikki rahat maksimaalisesti käytettyä juuri kun selvitin tätä aivoverenkiertohäiriötä sairastavien kuntoutusta niin sieltä tuli tieto että kaikkia rahoja ei käytetä siitä syystä että esimerkiksi hoitohenkilökunnalla sillä lääkärillä ei ole tietoa että tällaista kuntoutusta voisi saada

sitten meillä on hieman alle kymmenen ensi ja turvakotien liiton järjestön tuottamaa palveluyksikköä jotka ovat tehneet siis todella huipputyötä ja luoneet sitä uutta mallia ja mallia päihdeäitien hoitoon

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies